sitä tilannetta ei saa päästää syntymään

mielestäni euroalue on ongelmallinen tällä hetkellä ja varmasti tulevaisuudessakin ja kun siellä on tämäntyyppisiä maita kuin kreikka mukana niin tällaiset puheet mitä esimerkiksi vasemmistoliitto täällä on nyt edustanut ovat niin kuin bensaa heittäisi liekkeihin että antakaa palaa vain siellä kreikassa että tällä lailla saatte talouden kasvuun

mielestäni se aiheuttaa lähinnä moraalikatoa ja siinä suhteessa tämä euroalue on täysin epäoptimaalinen mutta jos siinä nyt halutaan olla niin silloin tietyllä tavalla ilman muuta suomen on oltava esimerkillinen ja näytettävä että me emme ainakaan ole sitä moraalikatoa tässä lisää ruokkimassa

arvoisa herra puhemies

täällä esityksessä lukee seuraavasti

valtiontalouden tarkastusvirasto soimaa vaalikausiraportissaan hallitusta sen kyvyttömyydestä toteuttaa vaalikaudeksi sovittuja finanssipoliittisia tavoitteita

tarkastusviraston mukaan hallituksen tekemät sopeuttamistoimet eivät ole olleet riittäviä valtiontalouden alijäämän kasvun taittamiseksi jolloin julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisesta on jääty kauaksi jälkeen

arvoisa herra puhemies

onko esimerkiksi etelä pohjanmaalla jossa seinäjoella on vähemmistö asukkaista verrattuna muuhun maakuntaan mahdollisuus tehdä kuntayhtymäpohjainen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymä jossa jokaisella nykyisellä kunnalla on edustus siinä sote alueen hallinnossa eli käytännössä ei tarvitse tehdä kuntaliitoksia

täällä on keskusteltu tästä vakuusasiasta hyvin paljon ja aivan niin kuin ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin vielä tässä keskustelussa ei ole ilmennyt mitään sellaista että pitäisi siitä puheenvuorosta perääntyä tästä sopimusluonnoksesta mikä meillä on on tiputettu se vakuus ja mahdollisuus pois ja se on siellä enää vain julistuksen tasolla se kirjaus tästä asiasta

arvoisa herra puhemies

suomen kansantalouden kestokyky onkin pitkällä aikavälillä vakavasti uhattuna hallituksen talouspolitiikan täydellisen konkurssin myötä

kyllä nyt täytyy puolustaa ryhmätoveria vaikka täällä keskellä ollaankin

tämä on varmasti aika poikkeuksellista

toivoisin myös että julkinen sana kiinnittäisi huomiota tähän tilanteeseen sillä kun meillä kerran on perustuslakivaliokunta toisin kuin esimerkiksi saksassa perustuslakituomioistuin niin se on sama kuin tuomarit olisivat äänestyspäätöksellä antaneet luvan esimerkiksi säätämisjärjestykseen sillä tavoin kuin nyt on näitä asioita säädetty

eli kyllä kun katsoo tätä eri vaalien aktiivisuutta niin todella parlamentarismilla on huono lähteä perustelemaan mitään järjestelmää siinä kelle valtaa pitäisi antaa käytettäväksi

tällä uudistuksella luodaan kansanvaltainen hallintojärjestelmä sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon ja samalla viedään pois peruste tehdä aivan turhia äkkivääriä kuntaliitoksia mitä viime vaalikaudella silloisen hallituksen kannustamana ja voisi sanoa patistamana on nyt monin paikoin menty tekemään

ja kun me täällä hyväksymme tällaista megaluokan asiaa niin kyllä se nyt vain on niin että meillä pitäisi olla tieto mikä on näitten vakuuksien kohtalo

mielestäni siitä periaatteesta täytyy pitää kiinni

kun katsoo presidentinvaalien aktiivisuutta niin se on selvästi korkeammalla kuin eduskuntavaaleissa puhumattakaan eurovaaleista ja sitten kun katsoo sitä miten siellä on ääniä saatu niin ensimmäisellä kierroksella aina eniten ääniä saanut on aina sitten voittanut myös sen vaalin

se on sitten äänestäjien arvioitava onko henkilöllä resursseja toimia joka paikassa ja ei ole pakko äänestää tällaista henkilöä jos ei halua

tosiasia on että kuntien väliset perustavanlaatuiset erot taloudellisessa asemassa ja väestönkehityksessä tulevat lähivuosina syventämään kuntakentän eriytymistä hyvin ja huonosti menestyviin kuntiin

eikä nyt puhuta kreikan vakuuksista

nyt näihin ei ole tarvetta ja täältä lähtee selkeä viesti kuntiin että nyt keskitytään soteen ja kuntalaisille että teidän äänivaltanne nimenomaan kansanvallan näkökulmasta paranee

ja se on aika merkittävä tekijä

siinä suhteessa se on ihan selvä asia

en ole ihan varma onko suomessa vielä ymmärretty tätä tilannetta

mutta kun sdpn taholta edelleen yritetään tuoda tähän keskusteluun sitä näkökulmaa että edustaja tuppurainen olisi ollut huolestunut siitä että hallituksella ei ole kantaa niin päinvastoinhan edustaja tuppurainen oli sitä mieltä että ei tarvita suomessa väliportaan hallintoa ja siten ei myöskään näitä suoria uusia maakuntavaaleja

mitä tulee tähän pankkien pääomittamiseen niin on se jännä juttu että ei puolitoista vuotta sitten voitu lähteä liikkeelle näitten jäsenmaitten toimesta joilla on eniten riskejä pääomittamaan näitä pankkeja vaan haluttiin liittovaltio ja tehtiin näitä mekanismeja

eli ainakaan siltä pohjalta ne kokemukset eivät ole mitenkään negatiivisia

meillähän on käynnissä kuntalain kokonaisuudistus ja siinä on ollut esillä myös tällainen ajatus ja esitys siitä että olisi näitä kunnanosalautakuntia tai valtuustoja

eli tästä vaalitavasta ei voi kyllä moitetta antaa presidentti instituution osalle ja ja sitten se että

siihen nähden näen itse että tämä nyt tehty lakialoite edustaja myllykosken lakialoite on parempi vaihtoehto koska helposti nämä aluelautakunnat muodostuvat tämmöisiksi vallattomiksi kahvittelukerhoiksi mutta silloin kun siihen liittyy politiikka ja vaalit vaalipiiri niin siinä on mielestäni enemmän aineksia toimia

äänestin ei

arvoisa herra puhemies

sitten osa sdpn edustajista on sanonut että sdp kyllä on suorien kansanvaalien takana

silloin kun lähdettiin liikkeelle tätä kriisiä hoitamaan oli jo nähtävissä mihinkä vakausmekanismien käyttö johtaa

nyt tätä edustaja tuppuraisen puheenvuoroa on yritetty tämän keskustelun kuluessa muokata ikään kuin että hän olisi esittänyt vain huolensa mutta hän kyllä tyrmäsi nimenomaan täysin sen työn mitä hallitus nyt on juuri parhaillaan tekemässä jotta saataisiin vastaus siihen koska ja millaiset vaalit meillä on tämän sote uudistuksen myötä

hallituksen epäonnistunut verouudistus näkyi myös valtiontalouden tarkastusviraston mielestä osinkoverotuksen reformissa jonka myötä verotus ei juuri uudistunut eikä järjestelmä yksinkertaistunut

mutta hyvä että tämä lakialoite on tehty niin että tämä olisi vapaaehtoinen näille yhdistyville kunnille koska kyllä siinä myös on harkittava siellä paikallisesti sitä että mikäli tulee tällainen kiintiö tai kiintiövaltuutettu niin käykö lopulta niin että heidän vaikutusvaltansa onkin pienempi kuin silloin jos he ottaisivat sen riskin että olisi koko uuden kunnan kokoinen vaalipiiri

silloin oli mahdollisuus ajatella pankkien pääomittamista tietysti näitten maiden toimesta joilla on suuret vastuut näissä kriisimaissa mutta se ei käynyt koska tämä vastuu olisi kohdentunut rankasti näihin maihin kuten saksaan ja ranskaan

arvoisa herra puhemies

valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen että suomi rikkoo tänä vuonna eun vakaus ja kasvusopimukseen kuuluvia julkisen sektorin velkasääntöjä

suomen finanssipolitiikan liikkumatila onkin jatkossa varsin kapea sillä huomattava lisävelkaantuminen nykytilaan nähden voi käynnistää eun puolelta sanktiotoimenpiteet luottoluokittajien toimesta muuten myös

se ei käynyt eun liittovaltiota ajaville koska kriisi tarjosi mahdollisuuden nimenomaan tässä yhteydessä syventää tätä integraatiota kohti liittovaltiota

ikävä kyllä niitä aika vähän järjestetään

käsittääkseni suomi on rikkomassa myös talouskurisopimuksen julkisen talouden alijäämäsääntöä koska suomen velanotossa ei ole kyse suhdanteista aivan kuten pääministeri stubb täällä tänään totesi

mutta ihmetytti kyllä silloin jo miten se silloisellekin hallitukselle vain kävi eli miksi suomi ei laittanut silloin kampoihin koska kyllä se täytyy kaikkien tässä salissa olevien tunnustaa että huomattavasti vaikeampaa on nyt alkaa tätä kehitystä vastustaa mitä on tapahtunut mutta me olemme koko ajan tienneet tämän ja siksi olemme alusta lähtien olleet tätä kehitystä vastaan

näkisin niin että nytten kun kunnilla ei ole mitään pakkoa eikä oikein kannusteitakaan onneksi nyt tehdä näitä kuntaliitoksia jotka eivät ole ratkaisu yhtään mihinkään niin siinä mielessä tämä lakialoite on hyvä lisä

ne voivat olla tavallisen kansalaisen näkökulmasta kuitenkin hyväksyttäviä vain jos ne kohdistetaan ensisijaisesti valtion kassasta maamme rajojen ulkopuolelle suuntautuviin rahavirtoihin kuten eu menoihin eurotukiin sekä kehitysapuun

laajakaistan saatavuus on nykypäivänä muodostunut lähes edellytykseksi sille että ihminen voisi hoitaa monia arkiaskareitaan aina pankkipalveluista uutisten lukemiseen

edustaja sarkkinen kertoi että valtiontalous ja kotitalous ovat kaksi eri asiaa aivan totta mutta silloin kun puhutaan valtiontaloudesta eu yhteyksissä niin silloin puhutaan koko euroalueesta ja euroalueella on yhteinen rahapolitiikka mutta ei käytännössä yhteistä talouspolitiikkaa ja silloin jos te haluatte tämäntyyppistä elvyttävää politiikkaa mitä te esitätte niin sehän johtaa eu liittovaltioon koska se edellyttää sitä että se talouspolitiikka käytännössä koordinoidaan hyvin vahvasti euroalueen ytimestä

suurituloisia ja rikkaita on verotettava vastaavasti enemmän ja korkeimpia palkkoja ja palkkioita on valtionyhtiöissä leikattava reilusti

monilla haja asutusalueilla ei kuitenkaan vielä ole saatavilla tarpeeksi nopeaa laajakaistayhteyttä minkä vuoksi erityisesti maaseudulla asuvat vanhat ihmiset ovat vaarassa syrjäytyä koska heillä ei ole internet yhteyden puutteen vuoksi mahdollisuutta kotoa käsin käyttää esimerkiksi kelan sähköisiä palveluita

tämän no bail out sopimuskirjauksen tehtävä oli sitoa jäsenmaiden kädet jottei millekään maalle syntyisi kiusausta ajautua toisten elätettäväksi

tämän haja asutusalueiden laajakaistarakentamisen tukea koskevan lainmuutosesityksen myötä sopiikin toivoa että julkisesti tuetun laajakaistarakentamisen tahti kiihtyisi haja asutusalueilla kyseisten hankkeiden ylituottojen palauttamista koskevien säädösten muuttuessa

tukikustannukset veronmaksajille jatkavat kasvuaan vielä puolen vuosikymmenen ajan minkä jälkeen sikäli kuin niin pitkälle voidaan todella tässä vaiheessa asioita pysyvästi linjata veronmaksajien rahaa kuluisi tuulivoiman tukemiseen nykyistä vähemmän

miksi te ette tuo sitä nyt vaalien alla esille jotta voidaan käydä se keskustelu ihan niitten faktaperusteitten pohjalta kunnissa

mikäli laajakaistojen tarjonnassa ilmenee yhä jatkossa vakavia ongelmia on julkisen vallan vakavasti harkittava ylituottojen palauttamista koskevien säädösten säilyttämisen tarkoituksenmukaisuutta julkisesti tuetuissa laajakaistan rakentamishankkeissa

ei varmasti ole mitenkään erityisen miellyttävää tämä leikkaaminen mikä tässä on edessä ja se ei varmasti tuo heti niitä tuloksia mutta kyllä se vain niin on että tämä tilanne ja tämä velkaantuminen on nyt käännettävä

ja tämä teidän sosiaali ja terveydenhuollon hässäkkänne jossa todella on erva alueet on vahvat peruskunnat pääsääntöisesti mutta silti mahdollisesti sote alueet jotka siis tulevat näitten vahvojen peruskuntien päälle se on semmoista samanlaista himmelitouhua kuin mitä te nyt muka vastustatte

vasta tämä kirjaus loisi lainsäädäntöpohjan paitsi evm sopimukselle myös ervv sopimukselle ja pehmentäisi no bail out klausuulin tulkintaa jota on jo nyt yritetty kiertää nimenomaan perustamalla nämä järjestelyt unionin ulkopuolelle ja verhoamalla lainat ja tulonsiirrot takauksiksi

siis teidän sosiaali ja terveyspalveluiden mallinne näyttää olevan aivan vaiheessa ja se kuvastaa teidän tilaanne nyt siellä hallituksessa hallinnollisesti että te peräätte oppositiolta nyt teille apua tässä tilanteessa kun te ette pystyneet vastaamaan näihin kysymyksiin ja tuomaan sitä mallia esille ettekä näytä pystyvän ennen kunnallisvaaleja tuomaan

ja mielestäni siihen tilanteeseen ei saa suomea päästää että meidän korot lähtisivät kestämättömälle tasolle

aina se vaara kuitenkin on olemassa joten mielestäni silloin pelataan kyllä upporikasta tai rutiköyhää mikäli sille tielle lähdetään

kun aikoinaan tämä asia perustuslakivaliokunnan kautta tuli uuteen valmisteluun niin todettiin että oikeustilaa on selvennettävä

tämä jos mikä on hyvää bisnestä pääomapiireille

arvoisa herra puhemies

nythän käytännössä näin on tämän kansainvälisen oikeustilan osalta eli suomea velvoittaa jo tämä kansainvälinen sopimus joka käsiteltiin yhtä aikaa täällä tämän lakiesityksen kanssa syksyllä jo alkujaan joka lakiesitys oli sen mietinnön pohjalta joka tänne tuotiin virheellinen tai ainakin monet jotka olivat tätä mietintöä olleet laatimassa sanoivat etteivät olleetkaan ymmärtäneet mitä siinä luki

käytännössä on kyseenalaistettava koko olemassa oleva ervv sopimus samoin kuin siihen tehtävät no bail out sopimuskirjausta rikkovat muutokset

totta kai kehitysavulla on roolinsa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja olen esimerkiksi samaa mieltä kuin ministeri tuomioja että naisten asemalla on keskeinen rooli siinä miten tasapainoinen yhteiskunta on eli sitä on syytä jatkossakin korostaa kehitysapupolitiikassa kehitysyhteistyössä

arvoisa puhemies

tältä osin voi jopa puhua siitä että oikeustila täällä suomen valtion sisällä muuttuu eli aiempi oikeustila ei käsittänyt näitä korkokuluja tähän päälle

tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa täyttä varmuutta välineen väliaikaisuudesta koska evm valtiosopimuksen voimaanastumisesta ei ole varmuutta

nyt ne sitten tulevat

epävarmuutta tuntuu olevan myös evm sopimuksen tulevassa sisällössä ja aikataulussa samoin kuin ervvn lopullisessa kokoluokassa

se oli täyttä kiirettä

siellä ne reaktiot mitä tuli sitten siihen kun kritisoitiin kyllä ne olivat vähän yliolkaisia

kannustan asukkaita rohkeasti tekemään valmisteluvaiheessa perusteltuja muistutuksia kaavaehdotuksia koskien ja tarvittaessa peräämään oikeuksiaan valitusteitse hallinto oikeuksista mikäli päättäjiä ei kiinnosta kantaa poliittista vastuuta tuulivoimaloiden sijoittumisesta kuntiensa alueella

mutta tavallaan kun tiukkoja aikoja eletään niin tämä täytyy ottaa huomioon myös niiden tahojen jotka sinänsä kannattavat kehitysapua koska ei sillä lailla asioita edistetä että ei oteta huomioon kansalaismielipidettä mitä esimerkiksi edustaja väätäinen ei selvästi ota huomioon

minun mielestäni tuo loppu kuulosti hyvältä että aloitteen tekijä on nöyrällä mielellä ja ottaa tässä myös ikään kuin näitä palautteita kansanedustajilta vakavasti koska tämä kunnan sisäinen vaalipiiri on niin kuin sanottua vähän kaksipiippuinen juttu

toivottavasti ne kiitokset mitä on annettu vielä tämän keskustelun aikana vedetään takaisin ja palataan taas ruotuun ja rehelliselle asialinjalle

myös kuntapäättäjien kannattaa tiedostaa että sopimusjuridiikka tuulivoimahankkeissa on monimutkaista ja on hyvin todennäköistä että tuulivoimatoimijat ovat investointinsa selustan suojanneet tavalla joka takaa heille investoinnin kannattavuuden myös ikävien yllätysten eteen tullessa

mitä sitten tulee arvoisa puhemies tähän jatkoon nythän meillä on evm sopimus tulossa tänne käsittelyyn toivon mukaan pian

eli jos tämä viestittely on tekstiviestien tasolla niin huolestuttaa kyllä ihan tämän paljon kehutun parlamentarismin kannaltakin tämä päätöksentekojärjestys

mutta se mikä minua hiukan huolestuttaa on se että yhä vieläkin tämän opposition ja hallituksen yhteisen sote ratkaisun jälkeen on eräillä kansanedustajilla valtava vimma näitä kuntaliitoksia saada aikaan ja siinä käytetään monenlaisia keinoja houkuttelemaan

sitähän on keittiön kautta tässä istuntotauolla viety eteenpäin samoin kuin talousunionisopimusta joka perustuslain näkökulmasta on varmasti lissabonin sopimukseen ehkä eurojäsenyyteen verrattava asiakirja ja siinä asiantuntijoilta on myös tullut mielenkiintoisia lausuntoja

eli kunnat ovat tuulivoimahankkeissa paljon vartijoina paitsi veronmaksajien terveyden myös heidän rahojensa suhteen kunnan budjetin kautta

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

meillä on siellä ollut asiantuntija joka on muun muassa todennut tällä eu jäsenyyden kirjaamisella olevan tulkinnallista potentiaalia eli se tarkoittaa sitä että tulevaisuudessa emme tiedä tasan tarkkaan mitä tällä tullaan oikeuttamaan

toivotaan että osaaminen on sen mukaista

mutta kun ne kuntaliitokset eivät kuitenkaan ratkaise mitään eivätkä ole ratkaisu mihinkään vaan nimenomaan nyt esimerkiksi tällä sote uudistusisille asia on totta ne uudistuksella ja siihen kytkeytyvillä järjestelmillähän näitä terveydenhuollon asioita ja sosiaalipuolen asioita yritetään ratkaista

me perussuomalaiset tulemme kyllä perustuslakivaliokunnassa huolehtimaan että asiantuntijoilta pyydetään myös näitten hallituksen lisäselvitysten jälkeen lisälausuntoja

sitä se tarkoittaa ja nämä asiantuntijat tulkitsevat ja antavat omat näkemyksensä siitä pitkästä perspektiivistä millä poliittisilla päätöksillä on perustuslakia tulkittu tässä maassa perustuslakivaliokunnassa

vetoankin niihin edustajiin jotka puoluekurin piiskaamina ovat olleet aikeissa huomenna äänestää ervv sopimusmuutoksen puolesta että muuttaisitte kantaanne

siinä mielessä on kiistämätön tosiasia että tämä aloite olisi ollut aiemmin ehkä vähän ajankohtaisempi mutta nykytilassa tämä ei ole niin ajankohtainen muuta kuin silloin jos haluaa että kuntaliitoksia tehdään ja näkee että ne ovat ratkaisuja

joka muuta väittää valehtelee

ja mitä tulee esimerkiksi ervv ratkaisuun niin kyllä siellä edustaja tölli ja edustaja lohi olivat pihalla kun oli puhe tästä korkojen kuulumisesta takausvastuisiin

uskallan luvata että ainakaan perussuomalaiset eivät ala täällä syyttelemään teitä siitä niin paljon parjatusta takinkäännöstä jos se on pelkonanne

se on tullut selväksi että vasemmistoliitolle ja kokoomukselle ainakin riittää jos ikään kuin luotetaan siihen että talous järjestyy vaikka itsenäisyys olisi siitä hintana

hallituksen esitykseen kuuluu että eduskunta osallistuisi välillisesti ervvn vakausvälineen päätöksentekoon saamalla hallituksen tiedonannon aina kun ervv rahoitusvälinettä käytettäisiin

meillä on valtiovarainministeriön muistio tästä asiasta että ne ovat mukana eli että nämä takaukset voivat olla kymmeniä miljardeja euroja

minä en lähtisi ollenkaan edes luottamaan siihen että tässä talous ja suomen vientiteollisuus rupeavat kukoistamaan vaikka nämä hyväksyttäisiin

tässä voi käydä niin että ne jatkavat edelleen matalaliitoa kaikki merkit viittaavat siihen että tämä ei paranna niitä ja lisäksi menee oma päätösvalta

mielenkiintoinen kevät on tulossa ja todella toivon nyt sitten että ei enää tällä lailla jälkijättöisesti näihin asioihin paneuduta

koetetaan nyt olla vähän nöyrempiä kun on tällaista päässyt tapahtumaan tämmöinen häpeällinen tilanne että eduskunta käsittelee lakiesitystä joka oikeastaan kansainvälisellä tasolla jo velvoittaa suomea ja täällä muka nyt sitten päätetään

arvoisa herra puhemies

ervv on poikkeuksellinen järjestely jonka tulkinta ja tunnistaminen vaikuttavat perustuslainkin kannalta olleen tähän asti ja olevan yhä hyvin pitkälle poliittista tulkintaa

esiin nousseet käsitykset siitä että kenties nämä nyt tehtävätkään sopimusmuutokset eivät suinkaan jää viimeisiksi antavat kaikille meille myös teille jotka olette olleet hyväuskoisia nyt luvan vähintäänkin ottaa tuumaustauko asian kanssa

arvoisa herra puhemies

nyt se tauko tarkoittaa sitä että haemme hyvässä hengessä laajan yhteisymmärryksen ja kylmän viileästi äänestämme hallituksen esityksen nurin ja annamme hallitukselle keltaisen kortin mutta reilun pelin hengessä punainen kortti pysyy vielä taskussa

haluaisin myös kysyä pitäisikö nyt jotain terveystarkastuksia ihan kutsunnoilla järjestää vaikkapa juuri eläkeiän saavuttaneille ihmisille koska jos tämä ennaltaehkäisevyys perustuu siihen että sitten kun on jo ongelmia hakeudutaan palvelutarpeen arviointiin niin ei kyllä päästä ajoissa puuttumaan siihen

en tiedä onko teillä tietoa mutta ainakaan oman ymmärrykseni mukaan saksan perustuslakituomioistuimessa ei olisi hyväksytty tämäntyyppistä ratkaisua mikäli saksalta olisi veto oikeus viety ja ovatpa tässä onneksi suomessakin perussuomalaiset perustuslakivaliokunnassa puolustamassa ikään kuin demokratian tuomareina tätä vastaavalla tavalla suomen omaa päätöksentekovaltaa suomessa

samalla kun maamme on eun hölmönä mallioppilaana täyttänyt kaikki keinotekoiset ilmastopoliittiset päästötavoitteet ovat oliivimaat ja itä euroopan suurin saastuttajamaa puola käytännössä vähät välittäneet aiheuttamistaan hiilidioksidipäästöistä

arvoisa herra puhemies

emme me nyt kuitenkaan voi täällä salissa keskustella kehitysavusta ikään kuin se olisi joku sektori joka on irrallaan kaikesta muusta valtiontaloudesta

sama meno jatkuu myös tulevaisuudessa kun välimeren maat saavat rikkidirektiivin avulla lisäajan saastuttaa välimerta kun taas itämeren rannalla sijaitseva suomi laitetaan kärsimään ankarasti vientiteollisuuden kilpailukyvyn kustannuksella kyseisestä direktiivistä

meillä on sitoumuksia suomalaisille lapsiperheille on eläkeläisille monille muille väestöryhmille kuin vain ulkomaalaisille ja ihan yhtä lailla niitäkin sitoumuksia tarkastellaan täällä voisi sanoa vuosittainkin